arvoisa puhemies

tämä laki esittää minulle enempi kysymyksiä kuin arvostelua koska on semmoisia asioita että kun ikäni maaseudulla olen kasvanut ja pienellä kotitilalla kun olen istuttanut puita ja ollut myös harventamassa niitä ja ollaan tehty joskus puukauppaa niin kyllä nämä metsänhoitoyhdistykset ainakin minulle ovat olleet hyvin tärkeitä toimijoita jotka ovat neuvoneet mitenkä pitäisi tehdä

tässä suomen tulisi ottaa oppia muista euroopan maista

on todettava että maassamme valitettavasti monta lasta syntyy vammaisena

mutta näinä päivinä tiedetään myös kun kysytään onko lapsilla ihmisoikeus elämiseen että monet lapset joutuvat kokemaan tänäkin jouluna väkivaltaa

heillä pitäisi olla myös suurempi velvollisuus tukea maan nykyistä kehitystä vai onko niin että heidän suurempi läsnäolonsa on osa kriisin syytä tai syventäisi kriisiä

korvaus ja vakiokorvaus verkkopalvelun keskeytymisen vuoksi

kun nykyiset hallitukset eivät pystyneet hoitamaan työttömyyttä

työllisyyttä ajatellen työpaikat eivät synny ja kun täällä sanotaan että ensi vuonna tulee niin ja niin monta työpaikkaa niin kysynkin että millekä alalle niitä työpaikkoja tulee

kiitos myös että verotusta alennetaan

sähkönkäyttäjällä on oikeus verkkopalvelun keskeytymisen perusteella vahingonkorvaukseen joka on täysimääräinen aiheutuneen vahingon mukaan

sähkönjakelu kylmässä maassa on elinehto

ihmisluonteet ovat erilaisia

asiantuntijoiden mukaan suomi voidaan laittaa polvilleen sähköverkon osalta muutamassa päivässä

toisin kuin keski afrikkaan liittyvistä uutisista voisi päätellä konfliktin juuret eivät ole nyt uskontojen välisissä erimielisyyksissä

sitten minua huolestuttaa että se on myös ihmisoikeuskysymys että tämän päivän lapsilla ei ole oikeutta ja sananvaltaa kun puhutaan esimerkiksi huostaanotoista

onko näihin mahdollisiin uhkakuviin varauduttu

työntekijöiden määrä pätevyys tilojen asianmukaisuus ruuan laatu ja se että on tehty vaaditut suunnitelmat niitä noudatettu ja jokainen toimenpide kirjattu

olen sitä mieltä että ennen kaikkea pitää satsata pkt yrityksiin niiden investointeihin tuotekehittämiseen ja tietysti myös viennin edistämiseen että entistä useammat pk yritykset myös vievät ulkomaille tavaroitansa

minkälaisia toimenpiteitä on tehty

korvausoikeus on voimassa myös vaikka sähkökatkos ei olisi yhtämittainen ellei sähkönsaanti ole välillä vähintään kahden tunnin mittainen

eivät nämä pienet yritykset laita osinkoihin ne vain laittavat työntekijöihin että ne pystyvät siellä olemaan ja myös investointeihin

huostaanottomäärät ovat suomessa kasvaneet ja ne ovat myös tämmöisiä teini ikäisten huostaanottoja mikä tuntuu kummalliselta

väitän että liian suuri osa lastensuojelulaitosten työntekijöiden ajasta kuluu suunnitelmien tekemiseen raportointiin kokouksiin

ja joka tapauksessa sähkönkäyttäjällä on oi keus vähintään vakiokorvaukseen jonka määrä on vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

lapsityötä työajasta on liian vähän

muslimien pako maan eteläosista jatkuu edelleen ja maa uhkaa jakautua islamistiseen pohjoiseen ja etelän kristittyihin

lopuksi vielä arvoisa puhemies

on näinä päivinä puhuttu paljon ennaltaehkäisystä

sitten kun yksikin epäkohta tulee esille koko toimintakenttä halvaantuu tulee uusia säännöksiä ja raportoitavia asioita

kaikissa tilanteissa on säästöä tulevaisuuden kannalta kun pystytään ennaltaehkäisemiseen ja se tarkoittaa sairautta vahinkojen ennaltaehkäisyä mutta nyt haluan myös painottaa että pitäisi lastensuojelusta ottaa hyvin voimakkaasti hallituksen esille ennaltaehkäisy joka tarkoittaa että jo neuvolasta lähtien katsotaan mikä on perheen tilanne ja myös sitten kouluissa kun on todettu että kymmenettuhannet lapset on otettu huostaan

toivottavasti tähänkin asiaan kiinnitetään huomiota että lapsillamme on oikeus sanoa tässäkin tilanteessa mikä heille on parasta niin että olisi tämmöistä inhimillistä kohtelua

näin uutena kansanedustajana olen kuunnellut nämä keskustelut alusta loppuun ja paljon olen oppinut

arvoisa puhemies

rekisteristä ilmenisi myös jos yritys on laiminlyönyt alvin ennakonpidätyksen tai työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevan ilmoituksen

varoja saa käyttää siis metsänomistajien neuvontaan koulutukseen tiedotukseen sekä metsien kestävän hoidon ja käytön edistämiseen sekä metsien biologisen monimuotoisuuden edellytysten turvaamiseen mutta perusteluissa ei kuitenkaan mainita millä tavalla nämä tehtävät jatkossa hoidetaan ja kuka ne jatkossa rahoittaa

toivon että eduskuntakäsittelyn ja valiokuntatyön aikana kaikki sisäistäisivät nämä muutostarpeet ja saisimme hieman paremman ja asiakasystävällisemmän sähkömarkkinalain voimaan

en ole pystynyt lukemaan tätä esitystä mutta näin yleisesti sanon että kaikki mikä parantaa lasten asemaa on tervetullutta

kun täällä hallituksen esityksessä mainitaan että perussopimukseen ehdotettu lisäys ei itsessään merkitse mekanismin perustamista vaan siitä on tehtävä erillinen sopimus näin se on mutta jos me tämän sopimuksemme hyväksymme niin täällä jo kädet syyhyävät että tästä eteenpäin toimitaan

täällä on paljon ollut näitä teoriassa hyviä asioita mutta toivottavasti lasten oikeudetkin etenevät ja saisimme edes tämän joulunajan viettää suomessakin rauhassa ettei olisi perhetragedioita ja jokainen voisi todella viettää sen oikean joulun ilman pelkoa väkivallasta niin että jokaista voitaisiin rakastaa

pahasti näyttää siltä että kriisiytyminen vain syvenee ja kehitystoimenpiteitä tarvittaisiin vuosiksi eteenpäin sillä tehokkailla kriisinhallintatoimilla tulisi pystyä ehkäisemään valtava maastapako ja pakolaisuus

jokaisella tulisi olla oikeus hyviin jopa läpi elämän kantaviin ihmissuhteisiin

tässä taloustilanteessa niin kuin perussuomalaiset ovat vastalauseessa valtiovarainvaliokunnassa esittäneet voi käydä käytännössä varsinkin pkt yrityksille niin että juuri asiakkaalta maksut ovat jääneet tulematta se on käytännössä hyvin yleistä ja samoin että tilauskanta on yhtäkkiä vähentynyt eli se ei välttämättä ole minkään yrittäjän syy

hoitaako julkinen hallinto nämä tehtävät ja löytyvätkö heiltä siihen nämä vaadittavat varat

siksi lastensuojelulaitoksissa työskentelyssä tulisi olla myös sen inhimillisen tason enemmän esillä

tämä ei ole tietystikään lain tarkoitus niin että toivon että hallitus paneutuu tähän että mahdollisimman moni lapsi saisi viettää elämänsä sitten omassa kodissa tai tuttujen seurassa kun tiedämme että huostaanottojen purku tänä päivänä on aika mahdotonta

tämä johtaa vääjäämättömästi uskokaa tai älkää liittovaltion syntymiseen

vaikka puheenvuoroni onkin seuraavana niin haluan myös mustajärven sanoin sanoa että henkilökohtaisesti en tietenkään kannata eun liittovaltiokehitystä

lapsen tulisi kokea olevansa kotona turvassa vaikka asuisi laitoksessa

meillä ei ole mitään sanottavaa päätösvalta viedään

perheiden varhaiseen tukeen tulee panostaa entistä enemmän

mutta jos te näin sinisilmäisiä päätöksiä olette tekemässä niin uskallan väittää että muutaman vuoden kuluttua monen silmät ovat punaisina niin vasemmalla kuin oikeallakin laidalla olevien edustajien

arvoisa puhemies

näin tahtoo mennä että tänä aikana kun muutenkin on pienillä ja keskisuurilla yrityksillä vaikeata odotettavissa on jopa että tämä lisää konkurssiaaltoja

talouskurimuksessa elettäessä jos lisätään virallista valvontaa ja raportointia on aivan varmaa että lapsen ja nuoren kanssa tehtävälle työlle jää vähemmän resursseja

ja niin kuin puolustusvaliokunta on ehdottanut oikein on hyvä että tehdään semmoinen kokonaisvaltainen selvitys mitä hyötyä meille tästä operaatiosta todellisuudessa on

merkittävimmän toimijan poistuessa markkinoilta eli tämän metsänhoitoyhdistyksen lisääkö se kilpailua lisääntyvätkö puun markkinoille tulo ja metsänhoitotyöt

siinä mielessä olen edelleen sitä mieltä että pienet yritykset hoitavat velvoitteensa mahdollisuuksien mukaan että kyllä sitä harmaata taloutta esiintyy niissä suurissa yrityksissä

luonnollisilla tukiverkostoilla ja kolmannen sektorin aktivoinnilla harrastustoiminnalla syrjäytymisen ehkäisyllä ennaltaehkäistään tulevia ongelmia jotka sitten voivat johtaa sijoituspäätöksiin

perustuslain muutostarpeita arvioitaessa on valiokunnan mielestä lähtökohdaksi otettava ajatus perustuslain suhteellisesta pysyvyydestä

perheen tukeminen arjessa ja kasvatustyössä on lopulta kaikkien kannalta säästöjä tuova reitti

eli siinä mielessä perussuomalaiset ovat tehneet oikein että ehdottavat tämän lakiehdotuksen hylkäämistä

perustuslain muutoshankkeisiin ei pidä ryhtyä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella eikä muutenkaan niin että hankkeet olisivat omiaan heikentämään valtiosäännön perusratkaisujen vakautta tai perustuslain asemaa valtion ja oikeusjärjestyksen perustana

arvoisa puhemies

haluan myös lyhyesti vakuuttaa että tämä laki on tervetullut

emme halua mitään väärinkäytöksiä mutta kyllä tämä juuri koskee ennen kaikkea pieniä yrityksiä joiden toimintaa yritetään nyt sitten tällä lailla vaikeuttaa

näin kela voi tämän lainmuutoksen jälkeen luovuttaa rintamalisää saavien henkilöiden nimet ja tunnukset kunnille

paljon varmaan jää näiltä pienmetsänomistajilta joita minä niin kuin edustan että on peräti puoli hehtaaria metsää tällä hetkellä ne jäävät palveluiden ulkopuolelle

on ensinnä todettava että suomi on koko olemassaolonsa ajan auttanut aina mihinkä apua tarvitaan

ja jos tämä lakialoite että voidaan tämmöisellä vuositarkastuksella kuten autojakin tarkastetaan parantaa niin mielelläni yhdyn hänen lakialoitteeseensa

tämä koko kuntauudistus lähti hakoteille kun parlamentaarinen komitea korvattiin yksittäisten ministerien työryhmillä

perustuslain mahdollisia muutostarpeita tulee arvioida huolellisesti ja välttämättömiksi arvioidut muutokset tehdä perusteellisen valmistelun sekä siihen liittyvän laajapohjaisen keskustelun ja yhteisymmärryksen pohjalta

mutta sitten kysyisin kun te eun ulkoministerit teitte tämän vuoden alusta yhteisen päätöksen että lähetetään näitä kriisinhallintajoukkoja niin ainakin lehtitietojen mukaan italia ei osallistu saksa osallistuu vain logistiikalla eli mitkä maat nyt tällä hetkellä sitten osallistuvat tähän ja miksi kaikki sitten eivät kun eun ulkoministerit ovat tehneet tämmöisen päätöksen

nyt ei ole sitten mitään epäilystä on kysymyksessä suuri tai pieni kunta kaikki veteraanit tulevat tiedostetuiksi

mutta koko lastensuojeluasiassa pitäisi päätyä siihen että jokainen huostaanotto olisi täällä suomessa liikaa ja tehtäisiin sitä ennalta ehkäisevää työtä

eli pitäisi panna kirjat kiinni ja aloittaa uudelta pöydältä jos haluttaisiin keskustella aitoa vuoropuhelua

mielestäni myös tämä metsänhoitomaksu on ollut suhteellisen edullinen valtiolle ja yhteiskunnalle

arvoisa puhemies

mutta olisin halunnut nähdä että tuolla sosiaalipuolella olisi ollut lasten ja perheiden ennalta ehkäisevään tukeen koska tuntuu että niitä riittäviä voimavaroja tähän ei löydy

se tulee huomenna ukraina keskustelussa

tämä on yksi asia

tarvitaan suuri liittovaltio tarvitaan metropolit tarvitaan suuret sote alueet tarvitaan ylisuuret kunnat siis kaikki valta ja päätöksenteko keskitetään

mitenkä järjestyy sairaanhoitopiiri tulevatko tehtävät kunnille

kyllä me haluamme myös tämmöistä ennaltaehkäisyä

arvoisa puhemies

samoin tähän lääkintähelikopteriin on mainittava että omaan pieneen kuntaan lääkärihelikopteri on pirkkalasta tullut tänäkin vuonna lähes joka kuukausi ja varmaan pelastanut ihmishenkiä niin että tavalla tai toisella tämä tulee turvata

on todettava että palkkataso ei ole yksin ongelma vaan meidän pitäisi ajatella teollisuuspolitiikkaa ja yksi on minun mielestäni tärkeä

esimerkiksi maatalouden puolella on merkittävillä summilla avitettu maatalouden neuvontaorganisaatioita

minun mielestäni sekin kuuluu tähän kriisinhallintaan

ulkoministerien pitäisi entistä enemmän miettiä mitenkä voisi tehdä tätä etupainotteista työtä niin että ennen kuin se tuli lähtee käyntiin niin se pystyttäisiin jo ennalta sammuttamaan

mitä yleensä tulee näihin veteraaneihin pitäisi kaiken maailman haitta asteet lopettaa jotta jokaisella veteraanilla olisi mahdollisuus kuntoutukseen ilmaiseen sairaalahoitoon ja kaikkeen muuhun

myös on paljon puhuttu näistä kemera rahoista

uhkaako että näitä jäisi käyttämättä koska yhdistyksissä ei olisi enää niin paljon henkilöitä jotka voivat markkinoida näitä ja näin jää siis käyttämättä näitäkin rahoja

energia

arvoisa puhemies

jos ymmärtää vähänkään suomen monimuotoisuutta maaseutu kaupungit etelä pohjoinen itä länsi niin maamme on hyvin erilainen eri suunnista katsottuna samoin ovat kehittämistarpeet ja kehittymisen edellytykset

me tulemme edustaja saarinen tähän yhteisrintamaan mukaan

tämä olisi tietysti oma keskustelunsa mutta kyllä olisi tärkeätä että maamme hallitus tekee sellaisia päätöksiä että tämä kivihiilen tuonti estetään ja sitten jos tukea annetaan kotimaiselle polttoaineelle on se metsälle tai jollekin muulle niin kyllähän se tietää sitä että vientiä ulkomailta ei tule tänne ja tämä vaihtotasekin pienentyisi hieman

se on todettava että kyllä täällä eduskunta tämän muutaman kymmenen vuoden ajan on ollut hyvin yksimielinen kun ulko ja turvallisuuspolitiikasta on täällä keskusteltu niin että ei ketään käy näyttää sormella

sitten eräs metsänhoitoyhdistyksen ihminen sanoi että heiltä ei ole pyydetty lausuntoa ollenkaan mutta siitä huolimatta muutamat yhdistykset ovat lähettäneet lausunnon ministeriölle

mielestäni suomen on tiukemmin puututtava yritysten siirtohinnoittelun konserniavustusten ja konsernin sisäisen lainoituksen avulla tapahtuvaan keinotekoiseen verokeplotteluun

on kova teknologiaosaaminen meillä on metsä ja maatalouspohjaiset bioraaka aineet lähellä samoin myös uusiutuva energia eri muodoissaan samoin tuulivoimapotentiaalia ja sitten asukkaisiin nähden meillä on laaja pinta ala

tiedä sitten pitääkö paikkaansa mutta kuten sanoin niin varmaan nämäkin kysymykset selviävät valiokunnassa mutta mielestäni tässä on kyllä paljon arveluttaviakin tekijöitä

mutta toivottavasti päästään tässäkin asiassa yhteisymmärrykseen